pelkäämme tähän työhön vakavin mielin luetaan äsken toimitettuja eduskunnan puhemiehen ja ensimmäisen varapuhemiehen vaaleja koskeva tasavallan presidentille

risto

myynti ja osto mustia ranskaksi kaksi

äänestyksessä

äänestyksessä

satakaksikymmentäkaksi ja ääntä kolmekymmentä ei ääntä kaksi tyhjää poissa neljäkymmentäviisi

ja pyydän edustajia jotka haluavat osallistua tästä aiheesta debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

ylityöarvostelun rene kosovo pysyy kyllä vastaamaan

uudesta ulkopolitiikasta on paljon puhuttu mutta jotenkin tuli mieleen niin kuin olisin ollut neuvostoliiton parlamentissa läsnä kuuntelemassa ulkoministerin selvitystä

kohde seitsemän ja yli kymmentä yli puussa kaksi kaksi osku tors miettii miten työjaosto mustonen s kaksi nt on myyty

eduskunta hyväksyy käsittelyn pohjaksi valiokunnan mietinnön mukaisen

eduskunta ilmoittaa kunnioittavasti että eduskunta on perustuslain kolmenkymmenenneljän pykälän toisen momentin mukaisesti

jos kunto on ryhtynyt ykstyiskohtaisen aseenkäsittelyn nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se että jos kuparilevy oli kun ehdotuksia lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä oikeutus tönäisemänä

ennustuksia

tänä päivänä toimittanut puhemiehenkin ensimmäisen varapuhemiehen vaalit vuoden kaksituhattayksitoista valtiopäivienajaksi että täällä on valittu puhemieheksi kansanedustaja eero heinäluoma

kuustoistiaan kuusikymmentä ei puusepäksi ja kolme osku torrokset mietin miten työjaosto mustonen s kaksi neliöitä

on hienoa nähdä että eduskunnassa vallitsee erittäin suuri yksimielisyys suomen kriisinhallinta ja rauhanturvatehtäviin osallistumisen isoista linjoista

meillä on kuusi viikkoa nyt mennyt aikaa siitä kun tämä sotku on tapahtunut ja kuuden viikon jälkeen pakottamalla saadaan aikaan tämä keskustelu suureen saliin ja suomen kansalle ja sen jälkeen ulkoministeri ei kerro sanallakaan mitä tässä on tapahtunut

jos otetaan tähän edustaja tuupaisen vastauspuheenvuoro ja jos sitten katsottaisiin että puoluetukikeskustelu olisi päättynyt koska aiheena on siis vaalirahoituksen valvonta ei puoluetuki

dementiasta topo sataviisi oy

ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja rehtori pekka ravi helsingissä lähettimet ja kolmantena päivänä kesäkuuta

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille uotila männistö thors kalmari soini ja sen jälkeen valtiovarainministeri

samaan aikaan täällä käytetään jykeviä puheenvuoroja parlamentaarisesta katteesta kuinka tärkeää on että eduskunta valvoo hallituksen ulko ja turvallisuuspolitiikan toimintaa kun on historiallinen möhläys josta ei ole täysin selvinnyt mitä tässä syksyn aikana tapahtui

kirkon likens president piirissäkin vähän ikää neidillä atte engren elitserien rehkii särkijärvi tarkasteli häntä varten malmin piti ruplatili ja yritti vallata manu kärsivissä itävallan jerry zukunras ilmaus prix prix mette laakso antti laamanen tilittää ilman valits pixelsner moutier heinäluoma otti rastipisteitä alman riksesteitä muun rehtori pekka ravi helsingforstien seo ei trendi osoitettu kirjelmä

salonen vviisi ääntä neuvostoeliitin ja kakskytkuus poissa neljätoista eduskunta hyväksyi miettimättä pidempi ja hoidosta ei pidä jaha merkitään edustaja saarakkalan ilmoitus

pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin ministereiden puheenvuorojen johdosta ilmoittamaan siitä nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

sitä ei nyt enää ehdi sitä yhtä sanaakaan sanoa kun tuo aika meni täyteen niin että otetaan sitten ensi kerralla

se poliittinen signaali on se että suomi antaa omassa kansainvälisessä politiikassaan aidon arvostuksen ja tuen yklle ja siellä tehtäville ratkaisuille

suhonen yksi ja häntä kaksi neljään tyhjä yksi poissa viisitoista eduskunta on hyväksynyt mietin videosta kettus edustaa yhdeksää vastaamaan

oksanen tu kuusio antonini leiposen kohutusta jos on omaksunut miten

mutta nyt näyttää olevan niin että peltomaan myyntivoitto verovapaaksi metsäpuolella sama tilanne ei muuta kuin verovapaus voimaan

mika niikon ehdotus kaksi kuusi heli pylvästä

viime vuosien kansainvälisessä politiikassa on ollut pyrkimystä myös siirtää päätöksentekoa ykn ja kansainvälisten järjestöjen ulkopuolelle ja sitä kautta saada aikaan ratkaisuja jotka ehkä ykssa eivät olisi menneet lävitse

edistyksen

seuraavaksi tänne tulee pitkäaikaissäästämiseen uusia veroetuja ja sitten vielä osinkotuloihinkin tarvitaan uusi verovähennys ikään kuin se auttaisi työn tekemistä

sucroksen iliaa häntä viisi seitsemän iii kuusi kaisa tuus tehdas on paras

saku smp yhdeksi ja avustusta yli kuusi ajatusten tonavaksi miten muka sankona miten työ nostotornin sijoitusta kahdeksan ei tutustumaan

pyydän niitä edustajia jotka haluavat tästä aiheesta vastauspuheenvuoron ja osallistua debattiin nousemaan seisomaan ja painamaan v painiketta

tämäkin tieto unohtui kertoa pääministerille niin että pääministeri kuuli toimittajilta että lisäjoukkopyyntö on olemassa

te olette sillä tiellä arvoisa kokoomus että ihmettelen miten keskusta ja vihreät pysyvät kyydissä mukana

yk on kuitenkin se paikka jossa kaikilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus myötävaikuttaa päätöksentekoon ja lisäksi aivan erityisesti on nähtävä että suomen tapaisen pienen maan etu on se että yk pysyy maailmalla arvostettuna ja tärkeänä organisaationa jolla on keskeinen rooli sekä kriisien ratkaisussa että tämän tyyppisissä rauhanturvatehtävissä

tälle joukolle siis pitäisi antaa lisää valtaa